kuten ehdotuksessa todetaan lääkkeiden omavastuuosuuksien korottamisella voi olla terveyserojen kasvattamisen kannalta kielteisiä vaikutuksia

hallitus aikoo jatkossa saavuttaa sadanviidenkymmenen miljoonan euron säästöt lääkekorvauksista vielä ei ole tiedossa miten säästö aiotaan kohdentaa mutta hallituksen esityksessä lääkeyrityksiin tukkuun

kohdistuvat toimet on esitetty määräaika

vain vuodelle kaksi tai

on välttämätöntä että lääkealan toimijat osallistuvat jatkossakin kustannusten

myös maksukattojärjestelmää tulee kehittää jotta voidaan ehkä asiakkaille kohtuuttomiksi nousevat tähän pääty lääke nousevat

ne terveydenhuollon jonoja pidämme tärkeänä julkisten palveluiden vahvistamista jotta ihmiset saavat jatkossakin

tätä voidaan vastata ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin

on tärkeää ettei korvauksiin kohdisteta enää lisää leikkauksia ennen kuin sosiaali terveydenhuollon rahoitus ja uudistuksista tehdään päätös osana sote

korkea työllisyysaste oli välttämätön hyvinvointivaltiomme tulevaisuuden ja kestävän rahoituksen

tarvitsemme paitsi työpaikkoja myös osaavia työkykyisiä peitti työntekijöitä

arvoisa puhemies

uskon tämän lakiesityksen herättävän monenlaisia mielipiteitä ja tunteita osittain puoluekannasta riippumattakin sillä asiaa voi tarkastella niin monesta eri näkökulmasta eli ainakin yrittäjien työntekijöiden ja kansalaisten näkökulmasta

viimeksi kun keskustelin ministeri rehulan kanssa täällä ikäihmisten hoidon henkilöstömitoituksesta kerroitte mikäli oikein muistan että kuntien sosiaalijohtajat ovat kiitelleet tätä päätöstä

hallituksen politiikka ei kuitenkaan satsaa ennaltaehkäisyyn vaan leikkaa sen rahoitusta quality sananmukaisesti uusi harkinnanvaraiset aslak ja uusi harkinnanvaraiset aslakit ja kunta kuntoutuksen

toisaalta yrityksiäkin on erilaisia ja isoissa kauppaketjuissa asiaa tarkastellaan eri tavalla kuin pienemmissä yrityksissä

aura kuntoutus päätettiin lakkauttaa ennen sen käynnistymistä vuonna katosta to kuusitoista on kuitenkin kohtuullista että vakuutetut vakuutetut saavat heille aikaisemmin vedetyt

mutta nyt minä olen saanut hyvin monesta hoitoyhteisöstä sellaista palautetta että kukaan ei ole kyllä kysynyt näitä asiakkaiden tarpeita vaan johdon tasolta on tullut ilmoitus siitä että nyt on virallinen lupa vähentää työntekijöitä

kuntoutuja työssäjaksamista mahdollistavan kuntoutuksen menoista neljä pilkku viisi miljoonaa euroa voitaisi maksaa särestön sarastusta työtulovakuutuksen kuluina vuonna kaksituhattakuusitoista ja varovaisen tuen ja puheli mies ja tulemme ehdottamaan tästä syystä olla ensimmäisen lakiehdotuksen hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi

arvoisa puhemies

olen huolissani te toimistojen resursseista sillä minulle tulee monelta taholta viestejä siitä että esimerkiksi nuoret ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset eivät ole tyytyväisiä te toimistojen palveluihin vaan katsovat että nuorten erityistarpeet eivät tule riittävästi siellä huomioiduiksi

meidän on kuitenkin tiedostettava että tämä lakimuutos vaikuttaa syvällisellä tavalla yhteiskuntaan esimerkiksi työ ja vapaa ajan rytmittymisen muuttumisena ja perheiden mahdollisuuksina järjestää yhteistä aikaa

eli minimisuosituksesta tuleekin maksimi ja tämä vähentää kyllä mahdollisuuksia yhteisökotityyppisissä paikoissa tehdä sitä kuntouttavaa ja asiakkaan tarpeista lähtevää hoitotyötä ja toivoisin kuten viimeksikin toivoin että jos tällainen muutos tulee niin siitä pitää antaa kunnolliset ohjeet hoitoyhteisöihin

ja esitämme seuraavassa käsittelyssä lain hylkäämiselle

työelämä ja tasa arvovaliokunnassa käytiin perusteellista keskustelua asiasta ja suurin osa asiantuntijoistamme oli lakimuutoksen kannalla mutta myös kritiikkiä asiaa kohtaan ilmeni

kakkosla

nuoret tarvitsevat henkilökohtaista kohtaamista ja ohjaamista ja tähän ei te toimistoissa tunnu olevan nyt riittävästi resursseja eikä aina osaamistakaan

nuoret eivät toki ole ainoa erityisryhmä jossa tarvittaisiin enemmän henkilökohtaista kohtaamista jotta saataisiin sitten omaa asiaa eteenpäin

arvoisa puhemies

kysynkin ministeri ihalaiselta

miten näette näillä niukkenevilla resursseilla te toimistojen mahdollisuudet antaa oikea aikaista henkilökohtaista ja myöskin tämmöistä räätälöityä palvelua sitä tarvitseville

erityisen hankalaa tätä asiaa oli käsitellä työelämä ja tasa arvovaliokunnassa koska sukupuolivaikutusten arviointia ei oltu tehty lainkaan ja se on kyllä vakava puute sillä kaupan ala on vahvasti naisvaltainen kuten tiedämme

ota niin kauas ei tarvitse katsoa yritän katsoa viime vaalikaudelle kataisen hallituksen johdolla tehtiin lääkekorvausjärjestelmään satakolmetoista miljoonan euron leikkaukset

arvoisa puhemies

otan kantaa seuraavassa lakiesitykseen lähinnä työntekijänäkökulmasta

mutta toivoisin että osaisimme katsoa kokonaiskuvaa mitä tälle järjestelmälle on tapahtuu

kokonaissäästö alun perin sataviisikymmentä miljoonan

työntekijän palautumisen kannalta on tärkeää varmistaa ettei viikkotuntimäärä kasva liian suureksi ja ettei peräkkäisiä työpäiviä ole kuutta enempää ja että vapaapäiviä on enemmän kuin yksi kerrallaan

lisäksi tulee huomioida etteivät työvuorot kohtuuttoman usein ajoitu erityisen kuormittaviin työaikoihin

vähintään yhtä hyvänä asiana pidän sitä että tuo summa oli jaettu puoliksi sekä lääketeollisuuden ja ja lääkejärjestelmän maksettavaksi niin kutsuttuna

myös autottomien työntekijöiden kohdalla voi tulla hankaluuksia jos työmatka on pitkä sillä julkinen liikenne on monin paikoin viikonloppuisin kovin niukkaa ja vähäistä

asiantuntijoiden mukaan aukiolon rajoitusten poistamisen ei kuitenkaan odoteta muuttavan kaupan aukioloa merkittävästi ainakaan näin lyhyellä aikavälillä

v i tänään ihmiset jotka käyttävät lääkkeitä paljon saavat paremmat

ja yhteiskunta tulee nopeammin vastaan vähemmän lääkkeitä käyttävillä on oikein että esityksissä on se johon turvaudutaan ja

itse asiassa suurin osa kansalaisista eri selvitysten mukaan ei edes koe tarvetta tälle lakimuutokselle

mutta haluaisin korostaa sitä ja asettaa toiveita tälle jatkovalmistelulle nyt kun yhteensä kohdistuu säästöjä jos katsotaan viime ja tätä kautta pari asteli kaksisataa miljoonaa ja

näistä kriittisistä näkökulmista huolimatta esitykseen sisältyvä parturi kampaamojen vapauttaminen aukioloaikasäännöstelystä on perusteltua

parturi kampaamot ovat yleensä pieniä yrityksiä joiden aukioloaikojen tarkka sääntely ei ole perusteltua varsinkaan kun tarvetta palveluille on usein juuri erityisesti juhlasesonkina ja juhlapäivinä

miten lie maksamme korvauksia mistäkin lääkemuodoista eli arvioisimme myös mihin ja miksi suomessa käytetään lääkkeitä niin paljon valiokunnassa puhuttiin paljon rationaalisen lääkehoidon

koska tähän lakiesitykseen liittyy niin paljon kriittisiä näkökulmia ja huolia on todella tärkeää että lain toteutumista ja sen vaikutuksia seurataan tarkasti

i sitä kautta toi

geenikujarien mukaisesta lääkityksestä jolla voidaan myös hillitä kustannuksia ja tasan varmasti myös parantaa lääkkeiden käyttäjän asemaa ja ja

sosialidemokraatit tulevat esittämään asiaa koskevan lausumaehdotuksen

itte tänne haluavat lääkealan yritykset tuoda markkinoillemme uusia parantavia lääkkeitä lääketiede on valtavassa mullistuksessa kehitteli

ota vaikeampi teemamu toivoneet tähän uudistukseen suhtauduttaisiin kunnianhimoisesti ja pidän hyvänä että tämä säästö pystyttiin pitämään nyt kohtuullistettuna sillä kahdenkymmenenviiden miljoonan suuruisina emme asemien kustannukset

arvoisa puhemies

kristillisdemokraatit on jättänyt tähän oman vastalauseensa vastalauseen numero kolme ja siinä tosiaankin otetaan kantaa nimenomaan näiden

sosiaalityöntekijöiden puutteesta on täällä jo puhuttu tämän syksyn aikana mutta myös sairaanhoitajapula on mitä ilmeisimmin odottamassa jo nurkan takana

ja myöskin muitten erittyy erikoislääkäripalkkioitten päälle leikko korvausten leikkaukseen tietenkin sinällänsä täytyy sanoa puhumme laajasti ajatellen kansalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

toki osittain ongelma johtuu siitä että alalta siirtyy pois ihmisiä esimerkiksi kohtuuttoman työtaakan johdosta mutta myös koulutuspaikkoja on todennäköisesti liian vähän

kysynkin ministeriltä onko ministeriössä tehty lähiaikoina selvitystä sosiaali ja terveydenhuoltoalalla eri ammateissa tarvittavien työntekijöiden tarpeesta nyt ja tulevaisuudessa ja miten näihin lisääntyviin tarpeisiin on tarkoitus vastata

arvoisa puhemies

nuorisotakuun toteutumisen varmistaminen ja pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ovat tärkeitä asioita ja ne on kyllä huomioitu talousarviossa ja lakiehdotuksissa

minusta huolestuttavaa on se että joissakin kunnissa ei ole lähdetty riittävän voimallisesti toteuttamaan tätä nuorisotakuuta ja pitkäaikaistyöttömien työllistämishankkeita valtiovallan rahoituksesta huolimatta

kysynkin ministeri ihalaiselta

onko ministeriössä tässä vaiheessa jo tilastotietoa siitä kuinka paljon ihmisiä on päässyt nuorisotakuun ja kuntakokeilun piiriin

suomen taloudellinen tilanne on haastava ja suomi tarvitsee yhteistä sopimista mutta se on tehtävä eri tavoin kuin hallitus on sitä kaavaillut

alkoholin kulutus on kasvanut viimeiset vuosikymmenet

olemme saaneet monia hyviä päätöksiä aikaan nimenomaan sopimisella näistä esimerkkeinä viime vuosina sovitut kilpailukykyä parantavat maltilliset palkkaratkaisut ja eläkeratkaisu

alaikäisten alkoholinkäyttö lisää väkivaltaa ja tapaturmariskejä vahingoittaa nuoren kehitystä ja ennustaa riippuvuutta ja haittoja aikuisena

terveyden edistäminen on muutakin kuin sairauksien ennaltaehkäisyä

kaiken lisäksi hallituksen eri keinojen vaikuttamisarvioinnit ja vaihtoehtoiskustannusten laskeminen on tehty puutteellisesti eikä asiantuntijoita ole riittävästi kuultu

ensinnäkin ehkäisemällä terveysongelmien syntyä vaikuttamalla syihin jotka liittyvät kansalaisten elinympäristöön ja elintapoihin ja toisaalta varhaisvaiheen seulonnalla niiden sairauksien osalta joiden etenemiseen voidaan vaikuttaa

on toki ymmärrettävää että eri asiantuntijoilta tulee erilaisia tulkintoja tilanteesta ja sen ratkaisuvaihtoehdoista mutta kovin yksipuolisesti hallitus tuntuu kuulleen eri tahoja

alkoholin mainonnan vaikutuksesta alkoholinkäyttöön on jonkin verran ristiriitaisia tuloksia